eivät ne ole todellakaan meidän omia keksintöjä vaan olemme kuulleet laajasti elinkeinoelämän järjestöjä työntekijäjärjestöjä työttömien järjestöjä sosiaalialan järjestöjä koska tämä työttömyys on niin valtava ongelma että ellei siihen yhteistuumin pureuduta niin samalla ikään kuin luovutetaan ja hyväksytään se että monta sataatuhatta ihmistä on tämän yhteiskunnan ulkopuolella

keskustan neuvosta te toki korjasitte osittain pahimman epäoikeudenmukaisuuden mutta suurta linjaa kehyspäätöksissä se ei muuta

se että lupaatte kasvua ja työtä lisääviä toimia on hyvä merkki

me esittelimme työttömyysvälikysymyksessä ison joukon toimenpiteitä joilla työttömyyttä voidaan helpottaa ja äsken tartuittekin esimerkiksi tähän kotimaiseen energiaan

edelleen te leikkaatte yhteiskunnan kaikkein heikoimpien eli lasten vanhusten ja sairaiden tarvitsemista kunnallisista palveluista viemällä kunnilta palveluiden järjestämiseen tarkoitetut rahat

keskustalle ihmisten yhdenvertaisuus on perusarvo ja omaishoitajien ollessa kyseessä tuo perusarvo yhdenvertaisuus toteutuu jos omaishoidon tuen kriteerit ovat yhtenäiset sen myöntämisessä ja silloin täytyy kansaneläkelaitokselle tuo omaishoidon tuki siirtää

jos te pääministeri katainen ette nyt enää viimeisinä viikkoina ennätä paljoa uutta tehdä niin sen suuremmat odotukset on nyt sitten uudella hallituksella

kuntatyöntekijät joutuvat entistä tiukemmalle

ehdotimme että uusi pääministeri kokoaisi laajapohjaisesti joukot yhteen pohtimaan näitä meidän tekemiä ja monia muita ehdotuksia mitä yhteiskunnassa eri tahot miettivät koska työttömyyteen on tartuttava ja yhtään ehdotusta ei saa ylenkatsoa tulkoonpa se kuinka pieneltä tai vähäiseltä yhdistykseltä hyvänsä

viisi hallitusryhmää lupasi ennen vaaleja että omaishoidon tuki siirretään kelan maksatukseen

ainoastaan kokoomuksen katainen sanoi että ei tipu

erityisesti ihmettelen sdpn kantaa

me haluamme omaishoitajille parempia palveluita ja jaksamiseen tukea

mitä te tarjoatte

ohjausryhmän väliraporttia

kiitän ministeriä siitä että hän äskeisessä vastauspuheenvuorossaan tunnusti asuntopolitiikan ongelmat ja vaikka teillä on ollut toimenpiteitä lopputulos on ollut se että uusia kohtuuhintaisia vuokra asuntoja ei synny

arvoisa puhemies

yksimielisyys kuluttajien oikeudesta turvalliseen ruokaan on kiitettävällä tasolla ja se antaa hyvän pohjan suomalaiselle ruuan tuotannolle myös tulevaisuudessa

te puheessanne aiemmin sanoitte myös että yleishyödyllisyyssäännöksiä on muutettava jos mielimme että asuntotuotanto elpyy

siinä on se ongelma että kun samat säännöt koskevat niin isoja teollisia yrityksiä kuin pieniä elintarvikkeiden tuottajia niin pienille yrityksille valvonta on suhteessa paljon raskaampaa

kohtuuhintaisuuden yksi este on se että jos kysyntä jatkuvasti ylittää asuntojen tarjonnan niin markkinamekanismien mukaan hinnat vain nousevat

ministeri mainitsi pyrkimyksen valvontabyrokratian keventämiseen ja se onkin tarpeen sillä moni pienyrittäjä väsyy ja lopettaa tuotannon byrokratian takia

on hyvä että tässä keskustelun lopussa näyttää löytyvän yksituumaisuus siitä että ei pidä asettaa erilaisia alueita vastakkain

todettakoon jälleen kerran että keskusta sanoo kyllä euroopan unionille kyllä eurojäsenyydelle kyllä tiukemmalle talouskurille johdonmukaisesti tässä nyt ja eteenpäinkin mutta sanomme ei suomalaisten vastuiden kohtuuttomalle kasvattamiselle

se taas vähentää kuluttajan mahdollisuutta valita alkuperältään ja tuotantotavaltaan tuntemiaan tuotteita

ei myöskään pidä asettaa erilaisia asumismuotoja vastakkain koska luulen että suunnilleen jokainen tässäkin salissa jossain elämänsä vaiheessa asuu vuokralla jossain vaiheessa omistusasunnossa rivitalossa kerrostalossa omakotitalossa

teimme äsken monta ehdotusta yleishyödyllisyysrajoitusten väljentämiseksi tai vanhan kannan myymiseksi sillä edellytyksellä että vapautuva pääoma sijoitettaisiin uuteen vuokra asuntotuotantoon

kysyn ministeriltä

minkälaisella aikataululla pienelintarvikejalostajat voivat nyt odottaa oikeasti kevennyksiä heitä kiusaaviin byrokraattisiin ongelmiin

kysynkin nyt pääministeriltä tai valtiovarainministeriltä

uskotteko te että nämä ervvn evmn ja imfn kautta kasatut palomuurit riittävät espanjan tai italian vakauttamiseen jos nämä tulevat meille syliin vai kuinka pitkälle olette valmiita suomalaisten vastuita kasvattamaan euroopan talouskriisin hoidossa

juuri siitä on kyse tässä maakuntakaavoituksen päätösvallan siirtämisessä ympäristöministeriöstä sinne maakuntaan että se maakunta pystyy itse omilla päätöksillään vahvistamaan omia mahdollisuuksiaan ja tarttumaan niihin ilman että sitä isoveli ohjaa

arvoisa puhemies

oikea kysymys on nyt se milloin suomi kääntyy kasvun ja työllisyyden linjalle siitä alakierteestä mihin olemme politiikkanne seurauksena joutuneet

lait valta ja vastuu kulkevat käsi kädessä ja luotan demokratiaan luotan siihen että maakuntavaltuustot pystyvät tätä tehtävää hoitamaan

uskotteko te pääministeri että kreikka sisäisellä devalvaatiolla palkkoja eläkkeitä palveluita leikkaamalla pystyy kilpailukykynsä palauttamaan vai onko tien päässä jossain vaiheessa ero eurosta

edustaja uotila kysyi tästä väestönsuojatilanteesta ja näitä väestönsuoja niin kuin muitakin tällaisia vaatimuksia mitä rakentamiselle asetetaan tullaan sitten yhtenä kokonaisuutena tarkastelemaan tässä rakentamisen normituksen yhteydessä

kolmen vuoden ajan olemme toistaneet samaa kysymystä milloin tulee konkreettisia toimia että suunta kääntyy mutta teidän vastauksenne on ollut leikkaukset ja veronkorotukset leikkaukset ja veronkorotukset

tavoitteena on siis se että pystytään rakentamisen kustannuksia alentamaan mutta kuten aikaisemmin kerroin sen esteettömyysesimerkin avulla aina se ei ole suinkaan sitä että luovutaan joistain vaatimuksista vaan mietitään vain miten se on mahdollisimman edullisesti ja hyvin toteutettavissa

miksi ja milloin te teette konkreettisia toimia suomalaisen yrittäjyyden eteen

en ole itse asiassa kuullut yhdenkään edustajan vaativan juuri niitä käynnistysavustuksia tai muita sinne maakuntiin tai ilomantsiin vaan ne toiveet niistä avustuksista ovat tulleet nimenomaan tänne kasvukeskuksiin

pääministeri suhtautui arvostuksella keskustan tekemään vaihtoehtoesitykseen politiikan linjasta ja hyvä näin

pääministeri ei ole enää täällä mutta hän kysyi valtion roolista ja merkityksestä ja tähän on hyvä pysähtyä

lisäämistä siellä missä tarve on suurin vapauttamista siellä missä on tarpeettomia rajoituksia jotta tämä perusasia ihmisten oikeus valita asuinpaikkansa ja asuinmuotonsa voi toteutua

arvoisa puhemies

kiitän eduskuntaa erittäin hyvästä keskustelusta joka toki aika paljon laajeni tämän hallituksen esityksen ulkopuolelle mutta se hallituksen esityksen tavoite pitää kurissa vuokra asumisen kustannuksia on saanut täällä laajaa tukea ja toivon sille hyvää käsittelyä eduskunnassa

todisteeksi esitätte kreikan vakuudet

arvoisa puhemies

niillä on oma arvonsa myönnetään se plussaksi teille mutta rehellistä olisi myöntää ne asiat missä linjanne on löystynyt ja niitä asioita on se että teidän hallitustaipaleellanne kriisirahastojen kokoa on paisutettu teidän hallitustaipaleellanne on luovuttu yksimielisestä päätöksenteosta kriisirahastoja koskien ja teidän hallitustaipaleellanne on mahdollistettu suora pankkituki

on päivänselvää että meidän kaikkien tehtävä on etsiä niitä ratkaisuja millä vauhditamme kasvua ja työpaikkojen syntymistä

ymmärrän että edustaja lindtman aiemmin ja edustaja kari nyt tulkitsevat aivan tahallaan väärin mutta yritän silti vastata josko tämä menisi perille

kolme miinusta yksi plussa

uudistamalla terveydenhuollon järjestelmä mahdollistetaan myös ter veydenhuollon rahoituksen uudistaminen seuraavassa vaiheessa ja sen jälkeen mahdollistetaan myös tietojärjestelmien uudistaminen

jos eduskunnalla on mihin tahansa näistä tarkoituksista mahdollisuus lisäyksiä tehdä en ainakaan ole sitä vastustamassa

lupasitte suomen eduskunnalle ettei kyprosta tueta ennen rahanpesuselvitystä

ensimmäinen on se että käytetään erityisesti uusiutuvia luonnonvaroja täysimääräisemmin hyväksi kuin tänä päivänä ja sillä tavalla pystytään taloutta ja työllisyyttä elvyttämään ja ylläpitämään hyvinkin eri puolilla maata

se mitä te olette tehneet on leikkauksia leikkauksia leikkauksia ilman palveluiden uudistamista

mitä se biotalous on

mutta oikeastaan se paljon suurempi näkymä suomalaisen talouden tulevaisuudelle on siinä että opimme käyttämään näitä luonnonvaroja entistä älykkäämmin entistä materiaalitehokkaammin ja energiatehokkaammin ja kehittämään sen kaltaista hyödyntämistapaa ja teknologiaa mille maailmalla on kysyntää

kiitos tupon tekijöille ja siinä auttaneille

ja fossiilitalouden logiikka on se keskittämisen logiikka missä energiantuotantoa teollisuutta asumista palveluja ja niinpäin pois pannaan nippuun joka toimii fossiilisella energialla ja talous pyörii

onnittelut myöskin hallitukselle siitä että tämä rakennepaketti on saanut julkisuudessa monelta kohtaa ihan hyvää vastaanottoa

biotalouden logiikka on hajautetussa tuotannossa koska energia ja raaka aineet tuotetaan laajasti eri puolilla ja sen soisi näkyvän kyllä tässä yhteiskuntapolitiikassa ja yhdyskuntarakenteessa

se tulee olemaan sitten se suomalaisen älykkään luonnonvaratalouden varsinainen pitemmän ajan kaivos

mitä erityisesti tämän toisen kaaren nopeaksi käynnistymiseksi on ministeriössä suunnitteilla

kun sanon että se on tyhjän päällä te esitätte työurien työllisyysasteen nostamista ilman että teillä on konkreetteja toimia lainkaan

monet edustajat ottivat esille tämän viennin ja tuonnin suhteen ja mahdollisuudet käyttää suomalaista ruokaa julkisessa taloudessa

me keskustassa tuemme suomen osallistumista portugalin lainojen takaamiseen kuten olemme myös ennen eduskuntavaaleja todenneet mutta edellytämme että portugali myy omaisuuttaan ja että sijoittajavastuu toteutuu portugalin tuessa edes samalla tasolla kuin irlannin tuessa

te esitätte sellaisia väärällä pohjalla olevia ratkaisuja kasapäin jotka tuovat ja tuottavat yhteiskunnassa epäoikeudenmukaisuutta epätasa arvoa eivätkä myöskään edistä rakenneuudistuksia

tosiaan siellä joitain pieniä vientipanosten lisäämisiä on ja tässä on tärkeätä huomata se että silloin kun suomesta lähdetään eu markkinoitten ulkopuolelle aika usein siellä maissa on heidän oma byrokraattinen elintarviketurvallisuusjärjestelmänsä ja meidän yritysten on pystyttävä osoittamaan että se suomalainen ruoka mitä me pidämme suunnilleen maailman parhaana täyttää sen kaupan vastaanottomaan edellytykset ja tässä joudumme pikkasen tekemään sitä jumppaa että meiltä on sopivat propuskat matkassa menköötpä sitä elintarvikekauppaa tekemään yritykset sitten mihinpäin hyvänsä

kaavoitusta ja rakentamista sujuvoitetaan se edistää rakentamisen määrää

mutta kuunneltuani tätä keskustelua ihmettelen edustaja arhinmäen esittämää tiukkaa linjaa

edustaja backman teidän kannattaisi tutkia omien ryhmäläistenne puheita

kohtuuhintaista rakentamista edistetään avaamalla uusia mahdollisuuksia uusille toimijoille luomalla uusi kymmenen vuoden välimalli ja näistä kohdekohtaisista rajoituksista ollaan valmiita joustamaan sitten siellä rajoitusajan loppupäässä mikäli se vapautuva pääoma sijoitetaan uuteen tuotantoon

kuntien pakkoliitokset ja lasten kotihoidon tuen leikkaaminen ovat kaksi esimerkkiä joista toiseen puhemies on puuttunut

tutkikaa tätä edustaja backman

siihen mihin soinin selkäranka ei taipunut hatunnosto hänelle teidän selkärankanne taipuu ja olette viemässä koko rehdin ryhmänne mukananne

arvoisa herra puhemies

mutta sama pätee myös sitten tähän tuontihommaan ja mahdollisuuteen oikaista kauppatasetta sillä tavalla että julkisissa keittiöissä korvattaisiin tuontia kotimaisella

edustaja pekkarinen kirjoitti muutamia päiviä sitten blogiinsa että hallituksen johdolla tulisi kyetä rakentamaan vaalikauden yli ulottuva yhteiskuntasopimus jolla talous saadaan kasvuun ja työtä ihmisille

sopimukseen pitäisi kuulua maltillinen työmarkkinaratkaisu työpanoksen lisäämisohjelma yrittäjyysohjelma ja elvytystä tulevaisuusinvestointeihin

jos me edellytämme esimerkiksi eläinsuojelun ja ympäristönsuojelun nimissä korkeaa standardia suomalaiselta tuotannolta niin vastaavasti kun julkinen puoli kilpailuttaa näitä hankintoja meidän pitäisi edellyttää sitä että suomalaisten standardien täytyy täyttyä olkoon mistä maasta hyvänsä

keksikää jotain muuta

esitämme konkreettisen kasvu ja yrittäjyysohjelman jota toteuttamalla pystyisimme koko maan voimavaroja hyödyntämään ja työllisyyttä parantamaan yrittäjyyttä lisäämällä

ottakaa tästä mallia jos ette itse parempaa muka keksi

edustaja kulmuni tiedusteli tästä lohiregalesta ja sen verran tuolla maanmainiolla reissulla tornionjoella opin naapurin ministerin kanssa siellä tavattiin että tämä on äärimmäisen pitkä ja monisyinen asia ja niinpä en vielä lupaa siihen ratkaisua

arvoisa puhemies

kyllä oli miellyttävää kuunneltavaa tuo lindtmanin todistus tuolta pöntöstä lähestulkoon vakuuttavaa puhetta mutta otetaanpa nyt tämä kreikan tie

vakava taloustilanne suomessa olisi edellyttänyt ohjelmaa jolla yrittäjyyden voimin talous käännetään nousuun työpaikkoja syntyy ja eriarvoistuminen pysäytetään

haluamme vauhdittaa puumarkkinoita mahdollistamalla metsätilojen sukupolvenvaihdoksen ja parantamalla sähköisen metsätiedon ajantasaisuutta ja tarkkuutta

kreikan tiehän alkoi siitä että kreikka vääristeli lukujaan antoi paremman kuvan omasta taloudestaan kuin mitä se itse asiassa oli

tutkimus ja kehityspanoksia suunnataan siten että uusia tuotteita kehittävät yritykset saavat sitä kautta tukea

arvoisa puhemies

hallituksen esitys heikentää ratkaisevalla tavalla kuntien taloutta ja sitä kautta mahdollisuutta järjestää päivähoito koulu terveys ja vanhuspalvelut asukkailleen

yhden selvityksen mutta sen lisäksi saimme vaaliohjelman jossa kokoomus ja sdp jakavat retorisia hedelmiä omille kannattajilleen

tämänkaltaisilla konkreettisilla toimilla luodaan mahdollisuuksia uuteen työhön ja kasvuun biotalouden vahvoista resursseista lähtien

erityisen raflaava liike on kiinteistöveron irrotus verotulon tasauksesta mikä täysin sattumanvaraisesti aiheuttaa joillekin kunnille yli prosentin tarpeen korottaa kunnallisveroa ja se on tasavero sen maksavat sari sairaanhoitaja mari myyjä ja vielä oili opettajakin

sdp voi puhua elvytyksestä vaikka anti on ensi vuonna täysi nolla

on hyvä että itämeri asia on nostettu näin vahvasti tässä budjetissa esille eli se erillinen lisämääräraha itämeren suojeluun tuli sekä sitten myös tuon öljyntorjuntarahaston suurempi summa

kokoomus voi mainostaa veronkevennyksinä nyt tehtyjä veronkorotusten perumisia

käytännössä kataisenstubbin hallitus jatkaa sitä samaa linjaa mihin olemme valitettavasti tällä vaalikaudella tottuneet

nythän tuo otson toiminta on pitkälti metsäteiden rakentamiseen suometsien kunnostukseen liittyvää osaamista mikä heillä pitkällä historialla on

tuo monimuotoisuus jonka ministeri nosti puheessaan esille on tietenkin näin teemavuonna tärkeä juttu

on hieno nähdä että metson määrärahat ovat myös nousseet

suomen suunta ei valitettavasti käänny vaan kuten pääministeri äsken myönsi tämä jää lähinnä psykologiseksi signaaliksi